vuolanteen tekemää ehdotusta

afganistanin suomalaisjoukoissa patrian kaupat sloveniassa suomen kehitysapu costa ricassa äskettäin tapahtumat destiassa ja merenkulkuhallituksessa ja vaalirahoitukseen liittyvä epärehellisyys

tämä äänestyksen tulos tarkoittanee sitä että tähän lakiehdotukseen jää kaksi kohtaa joista perustuslakivaliokunta on lausunnossaan epäillyt että ne ovat ihmisoikeussopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan vastaisia

on tietysti toivottavaa että taitavat asianajajat eivät saa tästä uutta perustetta saattaa suomen valtiota vaikeuksiin ihmisoikeustuomioistuimessa

eilisessä keskustelussa lähes kaikki puhujat pitivät lakialoitetta hyvänä ja monet kertoivat että suurin osa asiantuntijoista oli kannattanut sitä

kuitenkin lakivaliokunnan enemmistö esittää lakialoitetta hylättäväksi

kun lakivaliokunnan puheenjohtaja nyt on joukossamme voisiko hän kertoa miksi oikeastaan tämä lakiesitys ehdotetaan hylättäväksi

tässä on omat riskinsä mutta jos katsoo euroopan eri oikeusasiamiehiä niin tätä käytetään muutamissa maissa todella tehokkaasti niin että asiat voidaan viikossakin korjata silloin kun on selviä virheitä

nyt täällä on usein keskusteltu valtionyhtiöiden korkeista palkoista ja niistä taas hallituksen puolelta on kerrottu että valtionyhtiöiden johtoa pitää kannustaa sillä että heille annetaan lisää kannustimia että he saavat bonuksia ja muita

onko hallituksen idea nyt todella se että köyhiä kannustetaan sillä että etuuksia vähennetään ja varakkaita ihmisiä sillä että etuuksia lisätään

lopuksi minä sanoisin sen että on ihan mahdotonta ajatella että kaikki asiat mitä suomessa tapahtuu korjattaisiin valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastossa tai oikeusasiamiehen kansliassa

minä olisin kiittänyt oikeuskansleria tästä puheenvuorosta ja selvityksestä ja erityisesti siitä että tämä kertomus on nyt uudistettu hänen aikaisemmin tekemiensä lupausten mukaisesti

ne pyrkimykset joita oikeusasiamiehen kansliassa on ollut että on otettu kaikki kanteluviranomaiset yhteisiin palavereihin ja yritetty saada ne kehittämään toimintatapojaan tarkoit tavat sitä että ihmiset paljon lähempänä saavat sitten apua

sekin on erittäin hyvä asia että tämä päätöksenteko on virastossa nopeutunut

arvoisa puhemies

minulla oli ajatus puhua tästä kertomuksesta mutta tämän viikon kiireiden vuoksi minä en ole ehtinyt tähän tutustua niin että minä olisin pyytänyt tämän käsittelyn pöydälle ensi viikon torstaiksi sen vuoksi että viikon työtilanne on mikä se on

ministeri sarkomaan listasta puuttui yksi kotimainen kieli karjalan kieli joka on suomen kielen läheisin sukukieli

on hyvä että tänne tulee tämmöinen tiedonanto mutta koska hallitus on vihdoin valmis antamaan sen lakiesityksen että me voisimme korjata kaikki nämä vaali ja puoluerahoituksen puutteet

kytenyt asian

monessa maassa on myös tehty sillä tavalla että jos on virasto jossa yleensä on ongelmia ihmisten kanssa tai jossa ihmiset kokevat että virasto tekee kielteisiä päätöksiä virheellisiä päätöksiä on hallinnon sisäinen valitusmenettely viraston johdolle

oma asia ja yrityksen

dem

karjalan kielen seura on käynyt teidän luonanne ja pyrkinyt siihen että karjalan kielen status vahvistettaisiin

virastot voivat sitten korjata asian huomattavasti nopeammin kuin niin että se tulee tänne eduskunnan oikeusasiamiehelle missä sitten jo kuluu aikaa

eikö nyt olisi jo aika tehdä se

eli minun ajatuksenani olisi se että oikeusasiamiehen työ keskittyisi sitten näihin suurempiin ongelmiin ja kaikki pienemmät oikeusturvaongelmat helpommat oikeusturvaongelmat joko hoidettaisiin aikaisemmin tai sitten oikeusasiamiehen kansliassa hyvin lyhyellä ja käytännöllisellä käsittelyllä

arvoisa puhemies

tapanani on ollut kiinnittää näihin laillisuusvalvonta asioihin huomiota ja tavallaan perinteisellä tavalla kiinnitän yhteen yksityiskohtaan huomion

tämä on eräältä osalta vanhan toistoa mutta kun oikeusasiamies on persoonana vaihtunut niin tietysti sitä haluaa kiinnittää uuden oikeusasiamiehen huomiota erääseen näkökohtaan

jos vertaa tätä lukua vähän aikaisempiin vuosiin niin nehän olivat vähän alhaisempia ne luvut mutta sitten kai siirryttiin s postijärjestelmään elikkä saa vähän helpommin jopa mielijohteesta asian kirjatuksi sinne diaarioon että tämä tältä kohti kivistää

arvoisa puhemies

ministerillä on varmaan suuri huoli tästä yliopistouudistuksesta ja siinä varmaan vaaditaan paljon viisautta ettei se mene liian pitkälle

tämä on mielestäni mielenkiintoinen asia mistä se kertoo

nimittäin se kuva mikä vähän pitempiaikaiselle kansanedustajalle muodostuu on se että kyllä olisi tarvetta laillisuusvalvonnan puolella järeämpiin toimenpiteisiin kuin mitä tämä tilasto osoittaa

ja vielä viimeinen lisä kysymys tässä kysymyksessä edusti arvoisa puhemies

olin helsingin yliopiston konsistorin jäsenenä kolme vuotta ulkopuolisena jäsenenä ja kiinnitin huomiota siihen kuinka sitoutuneita ja järkeviä professorit muu henkilökunta ja opiskelijat olivat yliopiston kehittämisessä

kun ministeri sanoi että yliopistouudistuksella ei ole mitään tekemistä tämän kanssa niin hän oli kyllä väärässä koska sehän irrotti yliopistot valtiosta antoi niille mahdollisuuden valita itsenäisesti johtokunnan

nyt tässä uudessa lakiluonnoksessa henkilökunnan ja opiskelijoiden vaikutusta vähennetään tuntuvasti

oulun yliopisto valitsi johtokuntaan kaikkia muita kuin maakunnan ystäviä ja he päättivät lopettaa kainuun ainoan merkittävän korkeakoulun mikä on isku sinänsä

toinen asia on myös se että kun säädettiin tätä yliopistouudistusta joka voisi olla fantastinen me tiesimme että siihen on liian vähän rahaa nimenomaan jos se koskee näitä maakuntayliopistoja

oikeastaan se tarkoittaa sitä että ei luoteta suomen sivistyneimpään ihmisjoukkoon siihen että he pystyvät itse hoitamaan yliopistonsa

kun joulun alla vai oliko se vuodenvaihteen alla eläkkeelle vuodenvaihteessa jäänyt oikeusasiamies paunio oli hienossa suvereenissa haastattelussa televisiossa useamman kerran sattui silmiini niin hänen lausumansa olivat siitä asiallisesti aika tiukkoja yhteiskunnan oikeusvalvonnallisesta tilasta ja epäkohdista olivat sisällöllisesti aika tiukkoja ne sananvalinnat olivat aika tiukkoja

olisin tiedustellut ministeriltä eikö vielä voisi vähän pohtia tätä asiaa ja antaa tälle henkilökunnalle ja opiskelijoille se arvo joka heille kuuluu

eikö nyt olisi järkevintä ajaa sellaista että tulisi kehittämislaki yliopistoille jossa niille turvattaisiin suurempi rahainvestointi muutamiksi vuosiksi taas eteenpäin

olin tyytyväinen siinä katsannossa että henkilönä joka hyvin paljon joutuu reagoimaan näihin asioihin kansanedustajan toimen rootelista saa juuri sellaisen kuvan kuin oli siinä haastattelussa

mutta sitä kuvaa ei saa tästä kirjallisesta versiosta

jo kekkonen opetti meille aikoinaan sillä tavalla että olennaista on se miltä asiat näyttävät eikä se mitä ne ovat

ensin täällä puhuttiin taas kerran siitä että eun mainitseminen perustuslaissa olisi jollain tavalla suuri asia

aikoinaan silloin kun perustuslaki säädettiin monet asiantuntijat olivat sitä mieltä että perustuslaista pitäisi rehellisyyden nimissä ilmetä kaikki

kun kuitenkin eulle on siirretty tuntuvasti lainsäädäntö ja tuomiovaltaa hallintovaltaakin niin sen mainitseminen on korrektia

marraskuuta talousarvioesityksen täydentämisestä käydyssä lähetekeskustelussa kiinnitin huomiota nyt käsiteltävään lakiesitykseen yliopiston verotuksen poistamisesta

valiokunta pitää säännöstä nykyisessä tilanteessa etenkin valtiosääntöisen perustuslain täydellisyysperiaatteen kannalta perusteltuna

siinä tuntuu olevan kolme ongelmaa

monet asiantuntijat puhuvat siitä että se on informatiivinen mutta olimme epävarmoja siitä että perussuomalaiset ymmärtävät mitä sana tarkoittaa joten käytimme sanaa toteava

koskien taas eroa euroopan unionista

lissabonin sopimuksella uudistetuissa euroopan unionin perussopimuksessa on määräykset unionista eroamisesta ja siitä noudatettavasta menettelystä

kolmas oli se että hallitus tosin ilmoitti tarkoituksena olevan tämän menetyksen korvaaminen helsingin yliopistolle ensi vuonna mutta jättää kertomatta miten on tarkoitus jatkaa sitä vuositasolla

eli tässä on nyt ensimmäisen kerran selvästi sanottu se mitä perussuomalaiset ajavat takaa ja tietysti on vähän huvittavaa että esitys pitäisi hylätä

tennilä täällä käsitteli tämän muutoksen suhdetta natoon

säännöksen epätäsmälliset ja jopa ristiriitaiset perustelut tekevät säännöksestä erittäin epäselvän tulkita ja verovelvollisuutta on siten monissa tapauksissa vaikea määritellä

naton jäsenyys ei voi tietysti nyt olla vaan tämän perustuslain tai tasavallan presidentin varassa vaan se on kai aika olennaista ymmärtää että natokin toivoo että suomen kansa on naton takana ennen kuin suomi ryhtyy siitä neuvottelemaan

juu kyllä mutta nyt minä olisin huomauttanut että myös nato myönteiset piirithän ovat esittäneet että he ovat valmiit kansanäänestykseen

yliopistojen verotettavaa elinkeinotoimintaa voi olla vain toiminta joka ei liity yliopiston lakisääteisiin tehtäviin ja jolla on muun elinkeinotoiminnan kanssa kilpaileva voittoon pyrkivä luonne

tämän lain tultua voimaan vaalirahoitusskandaalit jotka ovat vaivanneet koko tämän eduskunnan toimintakautta eivät ole mahdollisia ainakaan siinä laajuudessa kuin ne nyt on koettu

mitä tasavallan presidenttiin tulee me emme voi mitenkään luottaa siihen että kaikki tasavallan presidentit tulevaisuudessa ovat naton vastustajia ja sitä paitsi minusta tässä kohtaa ei ole minkäänlaista muutosta presidentin valtuuksissa

tällöin myös lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättäessä olisi sidottua kuten valiokunnan lausuntokäytännössä on painotettu

toivottavasti ne voidaan välttää kokonaan

lisäksi perustuslakivaliokunta totesi että valiokunnan käsityksen mukaan olisi asianmukaista että tulojen menetyksen korvaamisesta helsingin yliopistolle säädetään lailla tai korvauksen jatkuvuus muutoin turvataan ellei siis yliopistolakia muuteta niin että nämä erioikeudet poistettaisiin

no se muutetaan sen vuoksi että hyvin näppärä kansanedustaja liisa jaakonsaari aikoinaan keksi että tässä perustuslaissa on valuvika eli ettei ole mitään säännöstä siitä millä tavalla ratkaistaan presidentin ja valtioneuvoston mahdollinen erimielisyys suuressa asiassa

sasi täällä kiitettävästi äsken esitteli on pitkälti pystytty sopimaan uudistuksen pääkohdista

näin ollen ainoaksi erimielisyydeksi on jäänyt kysymys sekä puolueen että edustajan vaalikampanjakatosta ja ennakkoilmoitusvelvollisuudesta

tässä nyt on löydetty semmoinen malli että joudutaan tuomaan se eduskuntaan käymään valiokunnassa ja sitten eduskunta ratkaisee sen

tarastin toimikunnassa asia oli paremmassa vaiheessa koska enemmistö kannatti kampanjakattoa mutta sekä valiokunnassa että hallituksessa kampanjakattojen kannattajat ovat jääneet vähemmistöön

jos nyt yleensä uskoo parlamentarismiin niin tämän puhtaampaa ratkaisua ei voi olla ja jos luottaa demokratiaan niin silloin kai on aika luonnollista että pitää tyytyä siihen mitä eduskunta päättää

esillä olevassa hallituksen esityksessä on todettu monta säännöstä jotka olisivat mahdollistaneet kansalaisten perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien loukkaamisen

syyksi on ilmoitettu vaikeus valvoa kampanjakattoja mutta jakautuma puolueiden välillä näyttää olevan se että kattoja vastustavat ne puolueet joilla on runsaimmin vaalirahaa käytettävissä

nyt tässä esillä olevassa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on nämä ongelmat ratkaistu sillä tavalla että valiokunta on perusteluissaan hyvin täsmällisesti esittänyt mikä on yliopiston mahdollista elinkeinotuloa ja mikä ei tavalla joka oikeastaan poistaa mahdolliset epäselvyydet jotka tietysti sitovat veroviranomaisten toimintaa

mielestäni se ei ole sen hankalampi kuin ennenkään

jos ehdokas perustaa itselleen vaalityön tukiryhmän joka avaa kampanjatilin ja pyytää tukea sellaisilta tahoilta jotka ovat valmiit julkiseen valvontaan se vaalityö on siinä

lisäksi tälle vaalityöryhmälle tulee mahdollisuus järjestää rahankeräyksiä ilman erityistä lupaa tosin tilivelvollisuus poliisiviranomaiselle on

lisäksi on todettava että ilmeisesti hallintoneuvos lauri tarasti tulee kirjoittamaan kaikille ehdokkaille yksityiskohtaisen oppaan lain noudattamisen vaatimuksista ja ainakin perustuslakivaliokunnan toivomus on se että veroviranomaiset antavat selkeät ohjeet siitä miten verolainsäädäntöä sovelletaan

arvoisa puhemies

voi tuntua siltä että on ikävä asia että jollakin yliopistolla on erioikeuksia mutta todellisuus on ensin se että helsingin yliopisto tietysti palvelee koko suomea

sillä on tiedekuntia joita muilla ei ole ja helsingin yliopistoon voi hakeutua mistä maankolkasta tahansa niin kuin tehdään

toiseksi tämä on helsingin yliopistolle sellaista ylimääräistä tuloa joka tukee muita yliopistoja sillä tavalla että muuten tästä suuresta yliopistopotista sitten menisi enemmän rahaa helsingin yliopistolle mikä tietysti vähentäisi muiden mahdollisuuksia

kysymyksessä nyt on vain sellainen lainsäädäntö joka toimii parhaiten jos ihmiset suhtautuvat siihen myönteisesti ja näkevät sen suuren myönteisen vaikutuksen eli sen että poliittista työtä tehdään rehellisesti avoimesti ja luotettavasti

asianajajaliiton puheenjohtaja mika ilveskeron mukaan uudesta laista ei ole muuta hyötyä kuin se että sillä vähennetään maamme maineelle kiusallisia euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita

kolmanneksi helsingin yliopisto on ylivoimaisesti suomen menestynein yliopisto jos katsoo näitä kansainvälisiä vertailuja

edelleen on esiintynyt yksipuolista arvostelua liittyen ay liikkeen antamaan vaalitukeen vaikka todellisuudessa työmarkkinajärjestöt eri tietojen mukaan antavat vaalitukea suurin piirtein samoja määriä

ilveskero on todennut että oikeusprosessien kesto lyhenee vain mikäli poliisi ja syyttäjät sekä asianajajat ja tuomioistuimet parantavat yhteistyötään

ehkä tässä yhteydessä on vielä syytä palauttaa mieleen että suomi on ilon kansainvälisen työjärjestön työmarkkinaedustajan vapaata järjestäytymistä koskevassa sopimuksessa sitoutunut siihen että valtio ei sekaannu vapaiden työmarkkinajärjestöjen toimintaan eikä rajoita sitä

oikeusministeriön apulaishallintopäällikkö heikki liljeroos kertoi julkisuudessa äskettäin että suomalaisia oikeusprosesseja ei ole saatu lyhenemään vaikka uudessa lainsäädännössä on mahdollisuus jopa määrätä rikosasia kiireelliseksi

työmarkkinajärjestöiltä ei voi erikseen kieltää poliittisen toiminnan tukemista kunhan järjestöt noudattavat asiasta annettuja sääntöjä ja antavat mahdolliset tuet avoimesti ja julkisesti

monet asiantuntijat uskovat että syyttäjien toimiminen tutkinnanjohtajina ainakin vaativissa talousrikosjutuissa lyhentäisi niiden käsittelyä

perustuslakivaliokunta on äskettäin kiinnittänyt huomiota siihen että lukuisia langettavia sananvapaustuomioita vältettäisiin ehkä siten ettei niitä pääsääntöisesti käsiteltäisi rikosasioina

ainakin syyttäjiltä on kuulunut valituksia siitä että heiltä ei ole pyydetty apua minkä vuoksi vastapuoli on voinut menestyksellä väittää asioita joita hallituksen edustajat eivät ole osanneet kiistää

tällaisia ovat esimerkiksi euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta ykn lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirja lasten myynnistä lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta sekä ykn vammaisten henkilöitten oikeuksien yleissopimus

toivon että tulevissa hallitusneuvotteluissa ihmisoikeusasiat nostetaan esille ja että uusi hallitus sitoutuu toimimaan niin että pääsemme ihmisoikeuksien noudattamisen suhteen hyvälle eurooppalaiselle tasolle

arvoisa puhemies

se on totta että perustuslakivaliokunta on todennut että kun eurooppa neuvosto muuttuu muodollisesti päätöksiä tekeväksi elimeksi se on omiaan entisestään vahvistamaan eduskunnalle vastuunalaisen pääministerin asemaa suomen eurooppa politiikan johdossa suomen edustajana

suomen kansa valitsee tasavallan presidentin kuudeksi vuodeksi johtamaan ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

eikö herra pääministeri olisi suomen kansan arvostamista ja suomen edun mukaista että tasavallan presidentti olisi rinnallanne siellä kokouksessa silloin kun käsitellään ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

arvoisa puhemies

ensin minä olisin kiittänyt puhemiestä siitä että tämä esitutkinta ja pakkolainsäädäntö ja poliisilaki ja koko tämä merkittävä paketti on pantu näin hyvälle esiintymisajalle täällä eduskunnassa ja siitä myös että molemmat ministerit ovat täällä paikalla

täällä on nyt jo keskusteltu jonkin verran tästä syyttäjän ja tutkinnanjohtajan asemasta

on hyvin poikkeuksellista että poliisi johtaa tutkintaa niin kuin suomessa johdetaan mutta te kaikki jo ymmärsitte että keskustelussa on hyvin paljon suuria arvovaltasyitä miksi sitä ei pitäisi käydä

opetusministeriö antoi taas linkomiehelle tehtäväksi kehittää järjestelmää ja siinä oli presidentti kekkonen takana

minä luulen että tutkinnanjohtajan ja syyttäjän hyvä yhteistyö jota tämä esitys nimenomaan edistää johtaa erinomaiseen tulokseen koska syyttäjä voi olla suureksi avuksi välillä suuntaamalla tutkintaa ja antamalla väliaikatietoja mitä ei kannata tutkia mitä kannattaa tutkia

nämä omaishoitajathan tekevät hyvin suuren palveluksen yhteiskunnalle koska he hoitavat rakkaudella sellaisia ihmisiä jotka muuten joutuisivat hyvin paljon kalliimpaan laitoshoitoon

hänen toivomuksestaan esitettiin komitea joka sai tehtäväkseen laatia yleissuunnitelman valtion tutkimuslaitosten saattamiseksi nykyaikaiselle tasolle ja tehdä esityksiä niiden ja korkeakoulujen välisen yhteistoiminnan kehittämiseksi kaikilla tieteenaloilla ja valtakunnan eri osissa erityisesti silmälläpitäen tieteellisen toiminnan suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta

se on tietysti hyvin murheellista että kunnat käyttävät tätä nyt säästötemppuna ja sen vuoksi kai on aivan selvää että tämmöinen laki tarvittaisiin jossa olisi selvät ehdot selvä maksu vuorottajat ja muut

hyväähän tässä on se että selkeytetään näitä valtuuksia ja otetaan kansalaisen perusoikeudet huomioon ja se että vakavaan rikollisuuteen saadaan uusia valtuuksia ja myös se että tämmöisiä asetustasoisia säännöksiä tulee lakitasolle

monen kommervenkin jälkeen sitten päädyttiin siihen ratkaisuun jossa me nyt olemme että perustettiin suomen akatemia